velkapopulismi velalla pelottelu pakon maalailu on tehokas väline tietenkin retorisesti käydä talouskeskustelua mutta toivoisin myös vähän syvempiä perusteluita ja hieman syvempää talousanalyysiä

minä en löydä tästä hallitusohjelmasta juuri mitään elementtejä joilla tuetaan aktiivisesti elinkeinopohjan vahvistamista uuden kasvun syntymistä uusia panostuksia siihen että oikeasti saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä

arvoisa puhemies

haluaisinkin kysyä tässä vaiheessa ministeriltä kun nyt luonnonsuojelurahoja leikataan todella paljon mitä kuuluu soidensuojeluohjelmalle

millä tavalla me suojelemme tässä ajassa nimenomaan luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta äärimmäisen arvokasta suomalaista suoluontoa

millä tavalla te aiotte ministerinä edistää soidensuojeluohjelmaa joka todella surullisesti edellisen ympäristöministerin osalta viime kaudella torpattiin

arvoisa puhemies

kyllä yksi hallituksen politiikan punaisista langoista näyttää olevan tämä laaja into yhtiöittää julkisia palveluita ja julkisia toimintoja demokratian ja nykyisen avoimen järjestelmän ulottumattomiin

hallitus on linjannut ja päättänyt täällä eduskunnassa hallituspuolueiden voimin siitä että metsähallitus on yhtiöitetty eli iso osa suomen metsistä on siirretty yhtiöön

nyt hallitus on linjannut että sosiaali ja terveydenhuollon palvelut on tarkoitus tuottaa tulevaisuudessa yhtiöissä lukuun ottamatta ehkä sitä aivan ylintä erikoissairaanhoidon tasoa puhutaan yliopistotasoisesta sairaanhoidosta eli muuten on tarkoitus siirtää kaikki palvelutuotanto yhtiöihin niin julkisiin yhtiöihin kuin sitten yksityisten yhtiöiden ja firmojen tuottamaksi

hallitus on samalla myös linjannut sen että se haluaa että yhä isompi osa näistä julkisista palveluista tuotetaan nimenomaan yksityisin voimin

nyt olemme kuulleet että hallitus haluaa yhtiöittää myös suomen väylät suomen tiet eli siirtää ison osan kansallisomaisuudesta yhtiöön mikä tarkoittaa sitä että me emme esimerkiksi tulevaisuudessa täällä eduskunnassa enää samalla tavalla keskustelisi suomen väylien kehittämisestä suomen väyliin tehtävistä investoinneista vaan nämä päätökset tehtäisiin sitten yhtiöissä

esimerkiksi pääministeri sipilä on väläyttänyt sitä että hallitus haluaa rahoittaa näitä kärkihankkeitansa myymällä yhteistä omaisuutta julkisia omistuksia omistamistaan yhtiöistä ja kyllä ainakin itse näen suurena riskinä myös sen että kun tulevaisuudessa meillä on niin suomen metsät suomen väylät kuin sitten tämä julkinen sosiaali ja terveystoimi yhtiöissä niin iso riski on se että tämä johtaa yksityistämiseen eli näitä siirretään yksityisiin taskuihin

täällä salissa aikaisemmin hallituspuolueen eräs edustaja kysyi perutteko te sosialidemokraatit sitten nämä hallituksen uudistukset ja muutokset joita nyt ajetaan läpi kun te olette sitten seuraavassa hallituksessa ja toivottavasti olemme

no nyt hallituksen valitsemien linjojen keskeinen ongelma nyt näiden linjausten keskeinen ongelma on joita ollaan tehty sosiaali ja terveydenhuollossa ollaan tekemässä väylien yhtiöittämisessä ja myös tämä leikkauspolitiikka joka kohdistuu koulutukseen on ongelmallista juuri siitä näkökulmasta että ne on mahdotonta peruuttaa

esimerkiksi näiden yhtiöittämisten osalta jos kerran mennään palvelutuotannossa yhtiömuotoon on siitä hyvin hankala pakittaa takaisinpäin

sen jälkeen me elämme siinä todellisuudessa ja toimimme siinä todellisuudessa että meillä on hyvin hankala näitä ratkaisuja enää sen jälkeen muuttaa

sen takia näistä asioista olisi pitänyt kertoa ja keskustella ennen vaaleja ennen kuin te teette näitä peruuttamattomia muutoksia yhteiskunnan perusrakenteisiin

arvoisa puhemies

hallituksen koulutuspolitiikka on monesta näkökulmasta erittäin kylmäävää niin se on myös opiskelijoiden näkökulmasta näiden opintotukileikkausten suhteen

kun katsomme mitä samaan aikaan tuolla naapurimaassa ruotsissa tapahtuu siellä ollaan panostamassa koulutukseen tutkimukseen opetukseen sivistykseen merkittävästi huomattavasti enemmän kuin suomessa siellä ollaan laittamassa miljardipanostukset kokonaisuudessaan koulutukseen

tällä on väistämättä myös vaikutuksia opintotuen kokonaisuuteen opiskelijoiden toimeentuloon siihen millä tavalla opiskelijat pystyvät opintojansa suorittamaan ja olen kyllä erittäin huolissani tästä kokonaisuudesta ja tästä näkökulmasta opiskelijoiden tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

miten mieli tässä ajassa on muuttunut

sitten kun tässä on viitattu näihin eu säännöksiin niin sdp on esittänyt viime kaudella vaihtoehtoja kuinka metsähallituksen kilpailuneutraliteetin takaamisen voisi lakiteknisesti hoitaa ilman tätä yhtiöittämistä ja kuitenkin nyt tähän ollaan menossa

arvoisa puhemies

hallitus ei ole hakenut tai saanut kansalaisilta valtakirjaa niille suurille muutoksille yhteiskunnassa joista se on nyt vaalien jälkeen ilmoittanut

sosiaali ja terveydenhuollon palvelutuotannon yhtiöittämispakko ja markkinaehtoistaminen suomen väyläomaisuuden teiden raiteiden ja vesiväylien siirtäminen yhtiöön laajan avoimuuden ja demokratian ulottumattomiin väylien kunnossapidon ja investointien muuttaminen käyttömaksuilla rahoitettavaksi työllisyyden hoidon laiminlyönti työttömiin kohdistuvat kiristykset ja ilmaistyöluokan luominen sekä alueiden näivettäminen muun muassa koulutuksesta tehtyjen leikkausten kautta ovat esimerkkejä niistä perustavanlaatuisista muutoksista joista hallituspuolueet eivät ennen vaaleja kertoneet kansalaisille

arvoisa puhemies

koska välikysymyksen aihepiiri on edellä mainituista syistä laaja keskityn tässä ja seuraavassa puheenvuorossani ensisijaisesti niihin linjauksiin joita hallitus on tehnyt sosiaali ja terveydenhuollon uudistamiseksi

koska uudistus on jo nyt vähintään vuosikymmenen jäljessä on politiikalla ollut ymmärrettävästä syystä tarve ajaa kerralla läpi suuri kaiken kattava kokonaisuudistus ja tavoitteita uudistukselle on asetettu enemmän kuin tarpeeksi

yhtä lailla olisi järkevää jakaa uudistus pienempiin kokonaisuuksiin porrastaa sen toimeenpanoa ja antaa alueille mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja päästä yhteisiin tavoitteisiin

eri alueilla kunnissa ja kaupungeissa on valtavasti osaamista hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja joita meillä ei ole varaa sivuuttaa tai hukata muutoksen keskellä

se on toteuttamassa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta yksittäisten puolueiden ja tahojen intressien pohjalta sivuuttaen uudistuksen onnistumisen kannalta kriittisiä näkökulmia kokemuksia osaamista ja asiantuntemusta

näitä ovat hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannuskehityksen hillitseminen

tavoitteisiin vastaamisen sijaan uudistusta toteutetaan puoluepoliittiset intressit ja keinot edellä

keskusta saa maakuntahallintonsa kokoomus palvelutuotannon pakkoyhtiöittämisen ja markkinaehtoistamisen sekä yksityisen sosiaali ja terveysbisneksen osuuden merkittävän lisäämisen

arvoisa puhemies

emme halua yhteiskuntaa jossa peruspalvelut alistetaan sokealle markkinauskolle ja monikansallisten yritysten voitontavoittelulle yhteiskuntaa jossa ihmisen arvo mitataan euroissa ja tuottavuudessa yhteiskuntaa jossa työtä tehdään ilman palkkaa ja jossa keskeinen kilpailuetu ei suinkaan ole korkea osaaminen vaan halvat työvoimakustannukset yhteiskuntaa jossa yhteinen omaisuus esimerkiksi väyläomaisuus on yhtiöitetty ja lopulta todennäköisesti myös yksityistetty

en suinkaan väitä enkä myöskään pidä siitä että täällä hallituspuolueiden edustajat ovat väittäneet että tämä heikko työllisyystilanne olisi yhdenkään yksittäisen hallituksen syytä

se on ennen kaikkea sen syytä että me olemme olleet hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja suomea on kohdannut myös vaikea rakenteellinen tilanne

mutta hallitus on laiminlyönyt työllisyyden hoidon ja se näkyy kouriintuntuvasti esimerkiksi pirkanmaalla erittäin korkeissa työttömyysluvuissa siinä että me emme saa esimerkiksi palkkatukipäätöksiä tarpeeksi tehtyä

tampereen kaupunki muun muassa haluaisi ja haluaa panostaa työllisyyden hoitoon mutta ongelma on siinä että hallitus on myöntänyt niin vähän työllisyyden hoidon rahoitusta alueille että me emme käytännössä pysty tekemään sitä kaikkea minkä me haluaisimme tehdä

toivon todella että hallitus herää tähän hyvin vakavaan tilanteeseen esimerkiksi työllisyyden hoidon puolella ja myöntää lisää määrärahoja työllisyydenhoidon kokonaisuuteen koska niille on kipeästi tarvetta alueilla

asia on juuri näin niin kuin täällä tänäänkin moneen kertaan on todettu että tämä muutoshan ei nyt sinänsä heikennä itsensä työllistävien freelancerien asemaa mutta ei se sitä kyllä parannakaan

olisi tärkeää että tulevaisuudessakin kiinnitetään huomiota yrittäjien itsensä työllistävien sosiaaliturvakysymyksiin asemaan

oikeastaan syy siihen minkä takia pyysin puheenvuoroa on että haluaisin kiittää edustaja maijalaa hyvästä puheenvuorosta että nostitte tämän osuuskuntatoiminnan esiin ja varmasti tästä voisi nyt löytyä semmoinen yhteinen nimittäjä opposition ja hallituspuolueiden välille

millä tavalla osuuskuntatoimintaa voidaan helpottaa millä tavalla tämäntyyppisessä yrittäjätoiminnassa tai ylipäätänsä työn tekemisen toiminnassa voidaan kehittää vaikka sosiaaliturvakysymyksiä tai muita kysymyksiä joita tähän liittyy

marraskuuta julkaiseman perhebarometrin mukaan suomalaiset haluavat yhä vähemmän lapsia syntyvyys on laskenut ja ensimmäisen lapsen hankinta on siirtynyt myöhemmäksi

hallitus tekee politiikkaa joka ajaa jo vaikeassa asemassa olevat perheet entistä ahtaammalle

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen sekä aamu ja iltapäiväkerhotoiminnan maksujen korotukset jopa kaksinkertaisiksi ovat paitsi lasten hyvinvoinnin näkökulmasta huonoja päätöksiä myös taloudellisesti järjettömiä

varhaiskasvatuksen tukeminen puolestaan on yksi kannattavimmista investoinneista joita voimme yhteiskunnassa tehdä ja vastaavasti siitä leikkaaminen maksaa meille tulevaisuudessa todella paljon niin inhimillisesti kuin taloudellisesti

eduskunnan sivistysvaliokunnan kuulemat asiantuntijat ovatkin varsin yksituumaisesti tyrmänneet hallituksen varhaiskasvatukseen kohdistamat leikkaukset

hallituksen esitysten ongelmallisuudesta kertoo sekin että useat kunnat ja kaupungit kuten tampere helsinki vantaa kotka hämeenlinna pori ja valkeakoski ja tässä oli vain osa näistä kunnista ovat päättäneet olla toteuttamatta näitä päätöksiä tai osaa näistä päätöksistä

esimerkiksi meillä tampereella ryhmäkokojen kasvattamista vastustivat lähes kaikki valtuustoryhmät myös hallituspuolueiden valtuutetut ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus kaatui sekin hallituspuolueiden edustajien vaaankieliasemassa olleisiin ääniin

edes hallituksen omat kuntapoliitikot eivät näytä uskovan hallituksen ajamaan leikkauspolitiikkaan varhaiskasvatuksen osalta eikä mikään ihme sillä eivät niihin usko asiantuntijatkaan

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta luovuttiin viime hallituskaudella koska sillä tavoitellut säästöt todettiin pieniksi ja vastaavasti riskit taas suuriksi

hallituksen arvovalinta leikata varhaiskasvatuksesta eli tulevaisuudesta lisää lasten eriarvoisuutta hankaloittaa perheiden arkea kuormittaa päivähoidon työntekijöitä sekä lapsia lisää byrokratiaa tulee pitkällä aikavälillä taloudellisesti kalliiksi ja siitähän me nyt puhumme kun me puhumme tästä koko kehyskaudesta

hallitus on perunut tehokkaasti tekemiään päätöksiä koko lyhyen hallituskautensa ajan mikä kertoo siitä ettei esityksiä ole valmisteltu huolella eikä näistä ole tehty riittävän kattavia vaikutusarvioita eli arvioita siitä mitä nämä esitykset käytännössä tarkoittavat tavallisten ihmisten ja kansantalouden kannalta

tämä näkyy myös esityksissä varhaiskasvatukseen kohdistetuista leikkauksista

tulevaisuudesta leikkaaminen ei ole resepti jolla talous tasapainottuu vaan soppa jolla on kalliit ja kauaskantoiset seuraukset

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin kiitoksia liikenneministerille siitä että täällä kuultiin kysymys tampereen kaupunkiraitiotiehankkeesta ja kuultiin myös teidän sitoutumisenne tämän hankkeen eteenpäin viemiseen

matkustimme aamulla vilppulasta raideliikenteellä tampereelle ja kysyimme siellä ihmisten tuntoja siitä että tämäkin ratayhteys ollaan nyt sitten näiden ostopalveluiden sopimusten myötä lakkauttamassa

eräs toinen matkustaja ihmetteli siellä että jos tämä korvataan bussiliikenteellä niin hänen päivittäinen työmatkansa pitenee kahdella tunnilla ja työmatkaliikenteen hinta kaksinkertaistuu

arvoisa puhemies

nyt on keskustelussa tämän vaalikauden kenties suurin luontopolitiikkaa valtion maiden ja metsien hallintaa koskeva esitys eli metsähallituksen uudelleenorganisointia koskeva lakiesitys

tässä lakiesityksessä metsähallituksesta muodostetaan valtion erityisliikelaitos jossa julkiset hallintotehtävät on erotettu omaan yksikköönsä ja jonka markkinaehtoinen liiketoiminta on sijoitettu tytäryhtiöihin

laissa ehdotetaan muutettavaksi metsähallituksen johtamisjärjestelmää sekä perustettavaksi erillisellä lailla valtion metsätalous osakeyhtiö joka vastaisi jatkossa valtion mailla tapahtuvasta metsätaloustoiminnasta

metsähallitus laki oli eduskunnan täysistunnossa lähetekeskustelussa jo viime viikolla mutta koska asianosainen ministeri ei tuolloin ollut paikalla jätettiin asia pöydälle

on hyvä että nyt asiaa on voitu ja voidaan käsitellä siten että ympäristöministeri tiilikainen on ollut salissa esittelemässä lakia ja vastaamassa kansanedustajien kysymyksiin

haluan kiittää ministeriä siitä että hän on ollut useita tunteja meidän kanssamme tässä salissa vastaamassa näihin kysymyksiin niin tämän asian osalta kuin myös sitten budjettiasioiden osalta

haluan myös kiittää puhemiesneuvostoa siitä että asia saatiin tämän päivän käsittelyyn siten että ministeri pääsi olemaan läsnä tässä keskustelussa

juuri kiireeseen vedoten asia pyrittiin valmistelemaan aluksi ilman kunnollista kuulemiskierrosta mutta kun tämä nosti muun muassa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osalta ymmärrettävästi kritiikkiä suppea kuulemismenettelykierros lopulta järjestettiin

metsäpolitiikkaa ja sen osana metsähallitusta koskevista asioista päättäminen on säilytettävä kansallisissa käsissä niin että eduskunnan rooli päätöksenteossa turvataan

tätä uudistus ei takaa

myös sidosryhmissä on ihmetelty sitä miksi ei toteuteta vain lakiteknisiä muutoksia kilpailuneutraliteetin takaamiseksi vaan tehdään isoja ja tarpeettomia muutoksia joiden vaikutuksia ei tiedetä tarkasti

uhkana on että nyt suunnitteilla oleva uudistus johtaa uusiin muutoksiin joissa pikkuhiljaa hivutetaan metsämaan ja vesistöjen omistusoikeus ja poliittinen ohjausvalta pois valtiolta

suomalaisten kansallisomaisuus valtion maat ja vedet on oletetusti kiinnostava kohde ulkomaisille sijoittajille

valtion maaomaisuuden ohjaaminen kansanvaltaisen päätöksenteon ulkopuolelle mahdollistaa pahimmassa tapauksessa maa ja vesialueita koskevien omistusten ajautumisen myös spekulatiivisen sijoittamisen kohteeksi

metsähallitus lakiin liittyy kysymyksiä perustuslain toteutumisesta eduskunnan päätäntävallasta valtion budjettivarojen käytössä ja ministeriöiden ohjausvallasta kansalaisia kiinnostaviin kysymyksiin kuten metsästykseen kalastukseen matkailuun ja retkeilyyn valtionmailla siis kolmasosassa suomesta

arvoisa puhemies

edustaja viljanen ehtikin jo salista lähteä mutta hän herätti keskustelua tästä velkaantumisesta ja antoi ikään kuin ymmärtää että opposition edustajat suhtautuisivat velkaantumiseen kevyesti

voin sanoa kuten aikaisemmassa puheenvuorossani jo totesin että me emme suhtaudu velkaantumiseen kevyesti mutta sen sijaan me suhtaudumme hyvin kriittisesti tähän hallituksen harjoittamaan talouspolitiikkaan

täällä on kritisoitu erityisesti sitä ettei hallituksen kiristävä ja leikkaava talouspolitiikka johda velkaantumisen vähentämiseen vaan pikemminkin sen kasvuun koska etupainotteiset ja väärin kohdennetut leikkaukset kuten leikkaukset koulutukseen osaamiseen ja tulevaisuuteen mistä täällä on monta kertaa tänään puhuttu heikentävät talouskasvua ja työllisyyttä

eivätkä nämä ole vain opposition esittämiä huolia vaan talousinstituutioiden kuten imfn ja talousasiantuntijoiden esittämiä kriittisiä arvioita heikossa suhdannetilanteessa harjoitetun kiristävän talouspolitiikan haitallisista vaikutuksista

toimiva ja kestävä tapa vähentää velkaantumistamme olisi tehdä talouspolitiikkaa joka aikaansaa kasvua ja työllisyyttä

olen pahoillani siitä että edustaja viljanen ei jäänyt meidän kanssamme käymään tätä keskustelua mutta tämä on kuitenkin siis se iso kuva mistä olemme tänään koko päivän täällä puhuneet ja toivon että hallituspuolueiden edustajia olisi vähän enemmänkin nyt kuuntelemassa kun vielä kerran selvennämme sitä että me emme suinkaan suhtaudu kevyesti velkaantumiseen vaan me suhtaudumme hyvin kriittisesti hallituksen harjoittamaan hyvin kiristävään leikkaavaan etupainotteisesti leikkaavaan talouspolitiikkaan tämän kehyskauden aikana

kun muutos on kerran tehty ei siitä enää ole paluuta nykyiseen julkiseen palvelutuotantoon ei edes siinä tapauksessa että hallituskokoonpano muuttuisi täysin

julkisen toiminnan tarkoitus on puolestaan toteuttaa niitä yhdessä sovittuja päämääriä ja asioita joista demokraattisesti on päätetty

palvelutuotannon yhtiöittäminen pirstaloi sosiaali ja terveydenhuoltoa ja uudistuksen keskeinen tavoite niin sosiaali ja terveydenhuollon integraatiosta kuin perus ja erikoistason integraatiosta vaarantuu

myös kustannukset uhkaavat karata ja asiantuntijat muun muassa helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin husin toimitusjohtaja aki linden varoittavat että laaja yhtiöittäminen voi johtaa ylihoitoon ja kustannusten nousuun ei suinkaan laskuun kuten hallitus tuntuu uskovan tai ainakin kertovan

yhtiöittäminen myös eriyttää palvelun ja viranomaistoiminnan mikä on hyvin ongelmallista erityisesti sosiaalipalveluissa mutta myös terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa

tämän jälkeen kansalaisten ja maakunnallisten luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet palvelutuotannosta kaventuvat omistajaohjaukseksi palvelusopimuksiksi ja asiakaspalautteeksi

koska asia koski kaupungin omistamaa yhtiötä kaupunginhallitus päätti ettei se vie asiaa valtuuston käsiteltäväksi sillä se ei kuulu valtuuston toimivaltaan ja asian käsittely julkisesti voisi vahingoittaa yhtiötä

asioita ei voida enää samalla lailla tuoda demokraattisille areenoille keskusteluun ja päätöksentekoon esimerkiksi peruspalveluiden tuotannon osalta jos ne siirretään yhtiörakenteen alle

suhtaudun hyvin kriittisesti peruspalvelutuotannon yhtiöittämiseen

mutta jos yhtiöittäminen halutaan runnoa läpi olisi hyvä että kunnille erityisesti isommille kaupungeille annettaisiin mahdollisuus toimia näiden yhtiöiden omistajina ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tuottajina

kanssani samankaltaisen näkemyksen ovat esittäneet myös keskustan kokenut kansanedustaja sirkka liisa anttila ja eduskunnan varapuhemies kokoomuksen paula risikko

arvoisa puhemies

se on puhtaasti ideologinen valinta ja synnyttää ison joukon uusia ongelmia ei suinkaan ratkaise niitä ongelmia joita sosiaali ja terveydenhuollossa toki on ja joiden ratkaiseminen on ollut myös sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen lähtökohtana

tässä edustaja satosen puheenvuorossa tuli vähän viittauksia siihen että tässä olisi ikään kuin harjoitettu nyt jotenkin erityisen elvyttävää talouspolitiikkaa edellisellä tai sitä edellisellä hallituskaudella

edellinen hallitushan teki myös kiristävää talouspolitiikkaa koko hallituskautensa ajan vaikkakin oikeudenmukaisempia päätöksiä kuin mitä tämä hallitus tekee